mikäli cape apteekkimaksukompensaatio poistetaan valtion rahoitusosuus suhteessa muihin yliopistoihin putoaa entisestään eli noin kahteenkymmeneenneljään

apteekkikorvauksen suuruus vastaa keski keskisuuren tiedekunnan tai pienen korkeakoululla

helsingin yliopistossa leikkaukset kokonaisuutenaan ovat viisikymmentäneljä miljoonaa euroa vilma ja ilman korvauksen poistoa ne olisivat kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa ja todella

vaikka nämä säästöt vaikeudet vaikuttavat erityisesti kielteisesti helsingin yliopiston toimintaan niin niillä on vaikutuksia myöskin itä suomen

ja tämä lisää tulee vuodelle kaksituhattakuusitoista jää yliopistolen päälle laskennallisesti noin kuuden miljoonan euron euron leikkaukset ja sitten vielä vuosille kaksituhattakuusitoista kaksituhattayhdeksäntoista on tulossa yliopistoindeksin jääty

arvoisa puhemies

käsitys turvallisuuttamme uhkaavista tekijöistä on viime vuosina laajentunut kun perinteisten sotilaallisten ja valtiollisten uhkien rinnalle on nostettu sellaisia turvallisuusuhkia kuin terrorismi ydinturvallisuusuhkat tartuntatautien leviäminen ja ympäristökatastrofit ja kuten viime kuukaudet valitettavasti osoittavat myös talouselämän aiheuttamat kriisit

e että tämä apteekkimaksun kompensaatiota on itä suomen yliopistossa käytetty muun muassa jätteiden henkilöiden lääkehoidon kehittämiseen sekä lääkehoidon ongelmien ja vaikuttavuudentutkimuksessa

tieteen tutkimuksen ja koulutuksen alasajoon huonoa politiikkaa koska tiede ja innovaatiopolitiikasta syntyvät tulevaisuuden talouskasvu ja uudet

ennuste

kun vielä muistaa että parlamentaarinen seurantaryhmä ei vastaavaa esittänyt pitäisin kyllä jatkon kannalta hyvänä sitä että puolustuspolitiikan ja sen peruslinjauksien tekemisessä jotka kuitenkin ovat aivan perustavaa laatua olevia koko suomelle olisi mukana mahdollisimman laaja parlamentaarinen edustus

ei vaan kipittelee

arvoisa puhemies

da asioista jää jossa jouduttiin kohtaamaan se että kohdistuvatko säästöt oikeudenmukaisesti laa ei helsingin yliopiston ja itä suomen yliopiston

jokaiseen yliopistoon säästövaateita mutta näiden kahden yliopiston kohdalla sillä myös noin reilun kolmenkymmenen miljoonan euron säästö vaihde kahdelle

siltä osin valiokunnassa käytiin asiaa huolella lävitse ja valiokunta myös päättyi siihen että rahaa jää lausumaan jossa toivotaan että pääseuraavaa budjettia vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista kun lähdetään valmistelemaan voitaisiin harkita uudesta ja vielä tilannetta sillä tavalla että apteekkikompensaatiota vastaava määrä

laaja poliittinen yhteisymmärrys on välttämätöntä ja kansalaismielipiteen huomioiminen tärkeää mahdollisesta jäsenyydestä päätettäessä

tarja halonen on linjannut lauseet aivan oikein

ministeri on siis säätää tietenkin tämä on valiokunnan ja

lausuman ja toivottavasti hallitus valtioneuvosto myös löytää keinoja jolla tämä voitaisi

arvoisa puhemies

olen ilolla seurannut maan uuden presidentin barack obaman avauksia niin guantanamon vankileirin sulkemisesta cian salaisten vankileirien kieltämisestä irakista vetäytymisestä kuin presidentin tukea seksuaaliterveyshankkeille

ensimmäiseksi siteeraan hallintotieteiden tohtori pauli

obaman valinta on lisännyt kansainvälistä vuoropuhelua

lausuntoa ja kaiken kriittinen hän toteaa

n käytössä olevan aineiston perusteella on vaikea arvioida ulottuvatko apteekkikompensaation

menosäästöt

toivon puolustuspolitiikalle myös toimintojen selkeyttämistä täsmentämistä ja uudistamista mahdollisimman laajan siis jopa tätä selontekoa laajemman parlamentaarisen yhteisymmärryksen hengessä

maanpuolustusvelvollisuus on myös asia joka tarvitsee rehellisen ja kokonaisvaltaisen selvityksen siitä mihin suuntaan asepalvelusta ja siviilipalvelusta tulee kehittää

vakavaa viestiä hän toteaa myös että tässä tilanteessa

hallituksella olisi

ja tutkimukseen taikka yliopiston muihin

sääntö oikeudellisesti annettu

heikennysten yhteisvaikutus näyttää

on todella

d tarkoituksenmukaista järjestämistä ajatellen myös pahasti haitalliseksi äkillisellä

ilo on ollut myös huomata miten notkeasti ja nopeasti autoteollisuus on reagoinut tähän autoveromuutokseen ryhtymällä valmistamaan vähemmän päästäviä autoja

gaäkillisyyden haitallisten vaikutusten lieventämistä esimerkiksi porrastamalla heikennysten

toinen hyvä keino viedä tavoitteita eteenpäin on jatkaa kotitalousvähennyksen kehittämistä

on erinomainen asia että kotitalousvähennystä lisättiin tämän hallituksen toimesta mutta jatkossa se pitää suunnata paljon nykyistä tiukemmin tai nykyäänhän sitä ei suunnata lainkaan mutta jatkossa pitää suunnata ehdottomasti nimenomaan erilaisia ekologisia korjauksia varten

ei tätä porrastamisen ajatusta ottanut

omaan näkemykseensä se löytyy ainoastaan demarin

koska hallituksen esitys merkitsee yliopistojen valtionrahoituksen

on esityksellä väistämättä vaikutuksia opiskelijoiden sivistyksellisten

ei ole mitään järkeä siinä että tässä tilanteessa enää kotitalousvähennystä annetaan vaikkapa siihen että kylpyhuoneen lattiaan laitetaan sähkökäyttöinen lattialämmitys

useampi talousasiantuntija on pitänyt erityisen hankalana meilläkin voimassa olevia ilmastotavoitteille vastaisia veroetuuksia

muut heikennykset

meillä on autoetua meillä on työmatkakuluvähennystä ja meillä on myöskin turpeen verotusta kevennetty siitäkin huolimatta että sen päästöt ovat huomattavat

yhtyeet ovat

verran ja muut leikkaukset sitten helsingin yliopistoon arvioinut että saatetaan mennä jopa sinne tuhanteen ja

oras tynkkynen on useaan otteeseen sanonut että käyttäjä kokisi ratkaisujen siis ympäristöystävällisten ratkaisujen olevan helppoja hauskoja ja halpoja

meidän täytyy siis yhdessä tehdä töitä siihen suuntaan että ympäristöystävällinen vaihtoehto on aina se käyttäjälleen hauskempi helpompi tai halvempi vaihtoehto ja siitä on jonkun eli meidän valtion oltava myös valmis vaikkapa maksamaan

nämä ovat todella vakavia viestejä asiantuntijoilta ja tuntuu jotenkin kevytkenkäiseltä että hallitus ei ole ottanut näitä viestejä riittävän

martat

porrastaminenhan tarkoittaa sitä että se säästö tulee voimaan täysimääräisesti en ymmärrä miksi muka sivistysvaliokunnan lausuma olisi heikompi koska sivistysvaliokunta lähti siitä luen suoraan

talossa on vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä apteekkimaksun korvauksen poistumisesta aiheutuvan tulonmenetyksen korvaamista asianomaisille yliopistoille kuitenkin siten että siihen on varattava erillisrahoitus eikä se vaaranna muiden yliopistojen

sivistysvaliokunta lähti huomattavasti voi sanoa vaativammalla lausumalla liikenteeseen kuin se että perustuslakivaliokunnassa oli porrastus joka johtaa siihen että säästö toteutuu joidenkin vuosien jälkeen ei ihan ymmärrä nyt ei mikään kasvi ei tee lähtee heikentämään jäsen valiokunnan

arvoisa puhemies edustaja lauslahti taitaa ymmärtää tahallaan väärin eikä vakavassa keskustelussa kannata kuitenkaan toisten ohi an käydä tätä dialogia

se on täysin selvää että yliopistoille pitäisi paitsi perustuslakivaliokunnassa kuultujen asiantuntijoiden mukaan myöskin demari

mitä nyt te

osa koruista lauslahti rouvat puhemies nytkään ihan ymmärrä täysin että mitä edustaja luuserina puhuu koska juuri äsken sanoin että valiokunta haluaa että jukka apteekkimaksun korvauksen poistumisesta aiheutuva tulonmenetys korvataan asianomaisille yliopistoille

arvoisa puhemies

on hyvä että tätä keskustelua on käyty turvallisuus ja henkilöstön jaksaminen edellä mutta haluan ottaa esiin kaksi asiaa joihin täällä ei ole puututtu

sehän on enemmän kuin

ensimmäinen on ruotsin kieli ja sen asema

lystiä ja sarkomaa ja sitten edustaa useiden

tässä uudistuvassa toimintamallissa päivystyshenkilöstön virka alueena on koko maa ja se tarkoittaa sitä että ruotsinkieliset palvelut voidaan valtakunnallisesti ohjata tietylle toimipisteelle ja tietyissä toimipisteissä työskenteleville ruotsinkielisille päivystäjille

raakoine pitoa puhemies hän toteaa

toivon mukaan kaikissa hätäkeskuksissa tulee aina olemaan edes yksi ruotsinkielinen hätäkeskuspäivystäjä mutta jossakin erityisosaamista edellyttävässä toiminnassa tällaisesta erikoistumisesta voi olla hyötyä puhelu voidaan ohjata eteenpäin sinne missä toimintaa pystytään parhaiten auttamaan

toinen asia oikeusturvan kannalta on se että nyt vastuun siirtymisen raja tulee paljon entistä selkeämmäksi eli kaikissa vaiheissa tiedetään kuka vastaa toiminnasta

tämän toivoisi ainakin olevan myös hätäkeskushenkilökunnan jaksamisen kannalta hyvä asia

arvoisa puhemies

täällä on totuttu siihen että hallitus kehuu budjettiratkaisua oppositio sen kun vain haukkuu

muun muassa kotitalousvähennys veteraanikuntoutuksen rahat veteraania kohti nousevat huomattavasti apurahatutkijoiden ja taiteilijoiden sosiaaliturva paranee opiskelijoiden etuudet paranevat mutta en nyt lähde luettelemaan niitä vaan paneudun erääseen asiaan joka minua todella huolestuttaa

suomalaiset arvostavat kyselyjen mukaan hyviä palveluja enemmän kuin veronalennuksia

sillä olisi saanut henkilökohtaiset avustajat vaikeavammaisille jotka ovat odottaneet apua vuosikymmeniä

rahalla olisi pistänyt kuntoon suomen homekoulut rakentanut satoja kilometrejä kevyenliikenteenväyliä rahoittanut yliopistokeskuksia ja satsannut joukkoliikenteen toimivuuteen sata komitean tarpeista puhumattakaan

näiden ratkaisujen lisäksi rahaa olisi silti jäänyt vielä tuloveron alentamiseenkin

koko raha päätettiin jakaa veronalennuksina suomalaisille ostovoiman kasvattamiseksi ja inflaation leikkaamiseksi mikä sinänsä on ihan hyvä peruste

tämän vuoden alusta korjatun eläkeläisten verotuksen lisäksi eläkeläispuolisoiden verotus uudistetaan rakenteellisesti vastaamaan enimmillään työtulojen verotusta vastaavalla tasolla

veronkevennykset kohdentuvat prosentuaalisesti siis pieni ja keskituloisille hieman paremmin kuin valtiovarainministeriön alkuperäisessä ehdotuksessa mikä on vihreiden tavoitteiden mukaista

rahassa kohdennus on vain surkean vähän ja siitä ei kai voi kaimani kollega paasion kanssa olla eri mieltä että kaupassa pätevät vain eurot eivät prosentit

eli jos ostovoimaa halutaan kasvattaa ja inf laatiota leikata miksi rahaa piti tässä määrin jakaa myös niille joilla sitä jo on ja joille lisärahalla on vain vähän merkitystä

taloussanomat ja ilta sanomat laskivat tilastokeskuksen kulutuskorien ja kuluttajahintatilaston perusteella eri väestöryhmien inflaation

sen mukaan inflaatio rasittaa eniten työttömiä eläkeläisiä ja pienituloisia vähiten taas ylempiä toimihenkilöitä ja ylimmän tuloviidenneksen edustajia

kun veroja alennetaan samaan aikaan sosiaalietuudet laahaavat pahasti jäljessä

vaikka hallitus korotti tänä vuonna kansaneläkkeitä opintotukea ja lapsilisiä kohdennetusti yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden kohdalla toimien vaikuttavuus on inflaation kasvaessa pieni

siksi suurempi osa jakopotista olisi mielestäni pitänyt pistää erityisesti jakoon lapsiperheille